hallitus haluaa tällä budjetilla saavuttaa kolme tärkeää tavoitetta

vihreällä verouudistuksella hallitus siirtää verotuksen painopistettä työn verottamisesta kulutuksen ja energiankäytön verottamiseen

vihreille on tärkeää että siirtyminen ympäristöpainotteisempaan verotukseen ei heikennä verotuksen tuloeroja tasaavaa vaikutusta

hallitus parantaa pienituloisten asemaa myös sitomalla kaikki tällä hetkellä indeksisuojan ulkopuolella olevat perhe etuudet kansaneläkeindeksiin ensi vuoden maaliskuusta alkaen

opiskelijat ovat eräs pienituloisimmista väestöryhmistä eikä ole perusteltua että opintotuki ainoana sosiaalietuutena on indeksisuojan ulkopuolella eli ei siis seuraa elinkustannusten nousua

ne ovat aivan erinomaisia ja lämmin kiitos kulttuuriministerille niistä

kun tässä taantumatilanteessa ollaan niin olen huolestunut siitä miten kunnissa käy kulttuuritapahtumille koska monen kulttuuritapahtuman talous on isoissa ongelmissa sponsorituen vähennyttyä kun sponsoriyritykset itse ovat suurissa talousongelmissa tässä tilanteessa

tässä budjetissa vihreät olisivat halunneet poistaa työmarkkinatuesta tarveharkinnan joka pikemminkin lukitsee ihmisiä köyhyyteen kuin vapauttaa heitä siitä

kysyisin siitä miten kulttuuriviennissä huomioidaan se että kaikilla taiteen aloilla tämmöinen bisneshyödyntäminen ei ole mahdollista ja miten taataan se että eri kulttuurialat tasapuolisesti saavat mahdollisuuden hyödyntää tätä nyt nousevaa kulttuuriviennin määrärahaa

sen tulee olla turvaverkko joka kannustaa pyrkimään pois köyhyydestä yrittämään ja tekemään ottamaan vastaan töitä ja joka ei passivoi

arvoisa puhemies

minäkin tahdon osallistua tähän keskusteluun toimeentulotuen ja lapsilisäleikkauksen välisestä suhteesta

sen takia työmarkkinatuen tarveharkinnasta tulee luopua

mielestäni edustaja zyskowicz nimittäin saivarteli aika vakavalla asialla

pahin taantuma alkaa toivon mukaan olla jo takana

ei nimittäin suinkaan ole niin että lapsilisän leikkaaminen automaattisesti nostaa yhdenkään lapsiperheen toimeentulotuen määrää

kuten on uutisoitu viime aikoina noin puolet ihmisistä jotka ovat oikeutettuja toimeentulotukeen ei sitä kuitenkaan hae koska toimeentulotuki koetaan byrokraattiseksi hankalaksi hakea ja sosiaalitoimeen on yleensä pitkät jonot

erityisen totta tämä on nuorten kohdalla

eli tarkkaan ottaen ei pidä paikkaansa se että lapsilisäleikkaus ei vaikuta perheen tuloihin tai että köyhä lapsiperhe saisi automaattisesti toimeentulotuen kun lapsilisää leikataan

työpajatoiminta on ollut tämän hallituksen erityisessä suojeluksessa ja sen määrärahoja on kasvatettu huomattavasti viime kauteen verrattuna

toiseksi pitää myöntää kuitenkin se että kun lapsilisiä leikataan ja toimeentulotuen saajien määrä kasvaa niin silloin lisätään myöskin köyhien määrää

toimeentulotuki on sosiaaliturvan muodoista se viimesijaisin kaikkein hämähäkinseittimäisin kaikkein katiskamaisin muoto

työpajatoiminta on tutkimusten mukaan erittäin tehokas keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä esimerkiksi auttamalla koulutuksesta pudonneita nuoria takaisin opintojen pariin

arvoisa puhemies

niiden täyttämiseen uppoaa suuri osa nyt yliopistoille esitetystä lisärahoituksesta joka sinänsä on merkittävä

rahapulan takia metsähallitusta uhkaa vaara joutua irtisanomaan väkeä ja karsimaan luonnonsuojelualueiden hoidosta

tätä ei voi mitenkään hyväksyä

tämänkin hallituksen lakiesityksen kohdalla voi kansanedustaja harmitella sitä että sukupuolivaikutusten arviointi on jäänyt hallituksella puutteelliseksi tätä esitystä tehdessä

voi kysyä mitä tapahtuu yksinhuoltajaperheiden asemalle kun kauppojen aukioloajat vapautetaan tai voi kysyä onko hallitus tehnyt lapsivaikutusten arvioinnin ja onko se tehty riittävällä tavalla

arvoisa puhemies

ministeri lindström totesi puheenvuorossaan että kaupan alan työntekijöiden järjestö pam joka siis edustaa matalapalkkaisia naisia samoin kuin lapsiasiavaltuutettu ovat molemmat suhtautuneet kriittisesti tähän hallituksen esitykseen

helsinkiläisenä ja itähelsinkiläisenä kansanedustajana olen erittäin huolestunut kuulemastani esityksestä jota paraikaa valmistellaan valtiovarainministeriössä

tämän esityksen mukaan tulevaisuudessa asumistuen saajat ohjattaisiin asumaan kuntien ja yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden omistamiin asuntoihin mikä merkitsisi sitä että siinä sosiaalisessa sekoittamisessa jota me olemme yrittäneet helsingin kaupungissa toteuttaa mentäisiin kovasti takapakkia ja jatkossa pienituloiset esimerkiksi työttömät yksinhuoltajat maahanmuuttajat toimeentulotukea asumistukea saavat ohjattaisiin siis asumaan samoille alueille

täytyy luultavasti tutustua huolella heidän tekemiinsä arvioihin koska pidän kuitenkin näitä kahta tahoa asiantuntijoina toisaalta niin kaupan työntekijöiden näkökulmasta kuin sitten lasten edun näkökulmasta

on ihan selvää että sukupuolivaikutusten arvioinnit lapsivaikutusten arvioinnit pitäisi tehdä ennen kuin esityksiä annetaan ja ne tulisi tehdä huolella

arvoisa puhemies

tällä kaudella on pyritty edistämään myöskin vammaisten oikeuksia ja pidän tärkeänä sitä että suomi voi vihdoin ratifioida kansainvälisen sopimuksen johon olemme sitoutuneet

on melko selvää että kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen varmasti lisää kauppojen myyntiä ja voi tehdä mahdolliseksi sen että ne voivat palkata yhä useamman työntekijän

se on nimenomaan se mitä vastaan on yritetty taistella tämmöisellä heterogeenisella sekoittavalla asuntorakentamisella helsingissä

kysyn nyt kuitenkin siitä miten stmssä ollaan edistetty sitä hallitusohjelman kirjausta jossa luvataan että haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien mahdollisuutta jäädä pois kilpailutuksesta edistetään ja samalla miten valmistelussa oleva sote uudistus suhtautuu siihen voisimmeko jatkossa tehdä pidempiaikaisia sopimuksia nimenomaan vammaispalveluja tarjoavien järjestöjen kanssa

kysynkin siis asuntoministeri vapaavuorelta kun tekin tunnette hyvin tätä pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa

mitä mieltä olette tästä esityksestä

itseäni huolettavat etenkin siis yksinhuoltajien ja perheellisten kaupan työntekijöiden elämään koituvat seuraukset aukioloaikojen vapauttamisen myötä

kyllä te nyt edustaja zyskowicz edelleen saivartelette tällä asialla kun sanotte että lapsilisäleikkaus ei heikennä kaikkein köyhimpien lapsiperheiden asemaa koska leikkaus ei kohdistu niihin perheisiin jotka saavat toimeentulotukea

täytyy myös tunnustaa se tosiasia että yhteiskunnan kulut kasvavat kun esimerkiksi päiväkotien aukioloaikoja pitäisi laajentaa ja joukkoliikennettä lisätä silloin kun aukioloajat laajenevat

mutta samaan aikaan on myös totta se että hallitus samaan aikaan itse asiassa on rajoittamassa päiväkotien aukioloaikoja sitä kautta että päivähoito oikeutta rajoitetaan

te ette kuitenkaan ota huomioon sitä että siinä toimeentulotuen saajien ja muiden rajalla on paljon lapsiperheitä

aivan kuten edustaja virtanen sanoi ensinnäkään kaikki ne jotka olisivat oikeutettuja toimeentulotukeen eivät sitä saa

se tulee tarkoittamaan sitä että päiväkoteja suljetaan

toiseksi voidaan tehdä spekulaatioita sillä minkälaisia erilaisia menoja perheillä on jotka olisivat oikeutettuja toimeentulotukeen joita ei kuitenkaan toimeentulotuessa välttämättä huomioida ja jotka kuuluvat esimerkiksi harkinnanvaraisen toimeentulotuen piiriin ja niin edelleen on perheillä jotka olisivat oikeutettuja toimeentulotukeen

itse haluaisin myös kysyä sitä mikä on työntekijöiden mahdollisuus esimerkiksi kieltäytyä vaikeista työajoista kun hallitus on samaan aikaan lisäämässä erilaisia sanktioita työntekijöille jotka kieltäytyvät ottamasta työtä vastaan

kysyisinkin nyt miten tämä asia etenee

tai entä jos on kyseessä juuri työntekijä joka on taustaltaan yksinhuoltaja

käytettävissä olevaa ja putkisuontiellä myöntävä vastaus pulavuodet edusti yli kuutta lahtelaisista ihminen sen jälkeen ministeri vastaa estyisi

jos hänen täytyy kieltäytyä vaikeista työajoista siitä syystä että ei saa päivähoitopaikkaa tai muuten tilanne on vaikea niin mitä siitä seuraa hänen sosiaaliturvalleen

minun täytyy sanoa se että henkilökohtaisesti vihreänä poliitikkona suhtaudun myös vähän varauksella siihen että tavoittelisimme ikään kuin kulutuksen lisäämistä

eli täytyy tunnustaa se että tätä hallituksen esitystä voidaan katsoa paitsi kuluttajien näkökulmasta myös työntekijöiden ja yrittäjien näkökulmasta samoin kuin ympäristön näkökulmasta

työn ehdot on yksi asia jonka turvaamisessa tai parantamisessa nykyinen hallitus ei oikeastaan ole kunnostautunut voi sanoa että jopa päinvastoin

on palkattu uusia osa aikatyöntekijöitä sen myötä että on vapautettu vaikka koko aikaa on vapautettu aukioloaikoja mutta sen sijaan kokopäiväisten määrä ei ole kasvanut

ja itseäni huolettaa se minkälaisia vaikutuksia tällä esityksellä on myös tuloeroihin ja köyhyyteen

nimittäin suomessahan köyhyys liitetään pääosin työttömyyteen mutta tosiasiassa sadattuhannet lähinnä palvelualoilla työskentelevät osa aikaiset elävät toimeentulominimin rajamailla erityisesti pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa ja suurin osa heistä ei tulisi toimeen ilman puolison tuloja tai toimeentulotukea ja toimeentulotuen saajista jopa kymmenesosa on työssäkäyviä eli työssäkäyviä köyhiä

erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla yksin asuva osa aikatyöntekijä joutuu tukeutumaan toimeentulotukeen kun palkka ei riitä vuokraan työmatkoihin ruokaan tai muuhun elämässä tarvittavaan

eli toivoisin että hallitus myöskin pohtisi sitä minkälaisia vaikutuksia köyhyyteen toimeentulotukiriippuvuuteen erilaisten palveluiden tarpeen kasvuun ja niin edelleen on tällä esityksellä

samoin viime hallituskaudella itse asiassa keskusteltiin paljon siitä että on että miten voitaisiin tai onko tarpeen rajoittaa nollatyösopimusta ja minkälaisissa tilanteissa

voidaan esimerkiksi kysyä että jos osa aikatyö kasvaa ja jos osa aikatyö liukuu vähitellen nollasopimuksella tehdyksi työksi mitä se edellyttää meiltä lainsäätäjiltä

ja itse olen kyllä hyvilläni siitä että hallitus on toteuttamassa perustulokokeilun voi sanoa että perustulo parantaisi nimenomaan niiden asemaa jotka työmarkkinoilla ovat heikossa asemassa

nimittäin tosiasia kuitenkin on se että osa aikatyö silpputyö ja niin edelleen ovat vakiintuneet osaksi työmarkkinoita ja jos me lainsäätäjinä emme voi tai halua rajata osa aikatyön määrän kasvua silloin meidän täytyy säätää sosiaaliturva sellaiseksi että se tunnistaa tämmöisten työsuhteiden työn tekemisen tapojen olemassaolon ja että ihmiset voivat sitten myöskin elää työllään

sen vuoksi eräs kaikkein tärkeimmistä lauseista tässä hallitusohjelmassa on lause joka on ministeri risikon alaan kuuluvan tekstin sisällä ja tässä lauseessa sanotaan

mutta ei ainoastaan sosiaaliturva kaipaa päivittämistä vaan kun tehdään erilaisia lakiesityksiä täytyy huomioida se miten meidän palveluyhteiskunta pystyy vastaamaan työn muutokseen ja huomioida esimerkiksi päivähoidon kautta se että osa aikatyöntekijöitä on yhä enemmän

itsensä työllistävien määrän kasvaminen kertoo muun muassa siitä että yrittäjäriski tulee pikkuhiljaa isolta osalta ulkoistetuksi työntekijöille myös työvoimavaltaisilla aloilla

onko tarkoitus esimerkiksi värvätä selvitysmies esittämään erilaisia keinoja miten voidaan helpottaa sitä että ihmiset voivat työttöminä ollessaan ottaa työtä vastaan

tällä hetkellä esimerkiksi on niin että yksinhuoltajat kaikkein eniten kärsivät siitä että sosiaaliturva ei mahdollista työn vastaanottamista

kysymykseni siis kuuluu

ja toiseksi

onko ministereillä halukkuutta kehittää yrittäjän starttirahaa niin että nykyistä useampi yrittäjyydestä kiinnostunut voisi päästä sen piiriin

arvoisa puhemies

on tosiaankin merkille pantavaa että edustaja zyskowicz on täällä ainoana kokoomuspuolueen edustajana ja toki ihailen teidän urhoollisuuttanne mutta kyllä yhdyn näiden puhujien näkemyksiin jotka ovat esittäneet että kaikkein viisainta olisi perua lapsilisäleikkaus

tänään eduskunnassa järjestettiin seminaari vähimmäistoimeentulotuen kehittämisestä ja siellä tuotiin esille muun muassa se että on ongelmallista että toimeentulotuki on tämmöinen ruokakuntakohtainen sosiaaliturva mikä tarkoittaa sitä että kenenkään perheenjäsenen ei kannata tienata koska kaikki tienestit vähentävät koko perheen toimeentulotukea

kyllä meidän pitäisi lainsäädännössä pyrkiä siihen että ei lisätä niiden määrää jotka ovat toimeentulotuen piirissä vaan pidetään kiinni näistä universaaleista etuuksista ja myöskin sitten vähimmäisturvan riittävyydestä

hyvät luovat edustajakollegat

kysyn tätä tietysti siksi että tänään päätettiin kaataa luovia aloja heikentävä esitys työsuhdeolettamasta johon ed

no maatalousyrittäjillä ja apurahansaajilla on yhteistä tietysti se että molempien eläketurva on järjestetty samassa eläkeyhtiössä nimittäin maa ja metsätalousyrittäjien eläkekassassa

olisi erinomaista jos suomessa ymmärrettäisiin jatkossa satsata enemmän luomuun ja sitä kautta myös eläinten hyvinvoinnin edistämiseen yhteistyössä tuottajatahojen ja yritysten kanssa

samoin tulisi tiukentaa eläinsuojelulakia kuten eläinlääkäriliitto on vaatinut

ja ymmärrän myös sen että maatalousyrittäjien jaksamista pitäisi auttaa helpottamalla heidän raskasta työtään

siitä yksi esimerkki on se että mahdollistetaan myös maatalousyrittäjille paremmat mahdollisuudet kuin nykyisin heillä on pitää lakisääteisiä vapaitaan

ensi vuonna vietetään monimuotoisuuden juhlavuotta ja olisin hyvin iloinen jos monimuotoisuuden turvaamiselle ensi vuonna voitaisiin taata nykyistä enemmän varoja

samoin olisin iloinen siitä jos nyt käsittelyssä oleva uusi metsälaki vihdoin mahdollistaisi sen että metsänomistajat voisivat nykyistä helpommin saada tukea metsän monimuotoisuuden edistämiselle ja sille että metsissä voi kasvaa eriaikaisia eri ikäisiä puita mikä puolestaan sitten edistää muun luonnon monimuotoisuutta

arvoisa puhemies

sipilän hallitus vie kansalaisilta uskon politiikkaan

pääministeri sipilä on sanonut että kaikilta suomalaisilta leikataan

sosiaalietuuksiin kohdistetut indeksien leikkaukset kasvattavat tuloeroja pienituloisuutta lapsiköyhyyttä ja köyhyydessä elävien vanhusten määrää näin on eduskunnan tietopalvelu laskenut

julkisia palveluita heikennetään ja palvelumaksuja korotetaan

hallitus haluaa suomesta eriarvoisen takapajulan jossa köyhien perheiden lapsilta on viety tasavertainen mahdollisuus opiskeluun ja jossa nuoret naiset eivät enää uskalla hankkia lapsia

on todella tärkeää myös meidän vakautemme kannalta että suomi on talouskriisin torjunnassa mukana sitoutuneena aktiivisena vaikuttavana ja vastuullisena eun jäsenenä

sipilän hallituksen ohjelma on ensimmäinen hallitusohjelma sitten paavo lipposen ensimmäisen hallitusohjelman joka ei mainitse tasa arvon edistämistä hallituksen tavoitteena ei myöskään erittele keinoja tasa arvon saavuttamiseksi